on katsottu sitä että potilasturvallisuus toteutuu lapsen ja äidin terveys ja henki

on katsottu sitä että riittävä osaaminen voidaan turvata

totean tässä että todellakin omaishoidon on tarkoitus olla palvelurakenteissa yksi vaihtoehto ja selvää on että se ei jokaiselle ole se oikea

tämä sama asia tulee olemaan sote uudistuksessa kun me katsomme muitakin päivystyksiä

on selvää että päivystyspisteiden määrä on suhteessa siihen miten meillä on lääkäriresursseja ja riittävä saatavuus pitää turvata

esimerkiksi helsingissä meillä puolet on yksinasuvien kotitalouksia eikä puolella helsinkiläisistä ole sitä omaista välttämättä lähellä

tässä ei ole kyse aluepolitiikasta vaan voimavarojen riittävyydestä siitä että jokaisella äidillä ja lapsella on mahdollisuus turvalliseen hoitoon

totean vielä että nämä matkasynnytykset ovat lisääntyneet täällä etelässä ja tässä kyllä hyvä äitiysneuvola äitiyshuolto ja perheiden neuvominen on kaiken a ja o

erittäin tiukassa taloudellisessa tilanteessa selkeät voimavarat vanhustenhuoltoon on tärkeä arvovalinta kataisen hallitukselta

tässä haluan sanoa sen että heidän suurin huolensa omaishoitajista ja hoidettavista oli se että jos siellä voimat loppuvat ja tarvitaan sitten muutakin kuin sitä omassa kodissa asumista niin sitä ei välttämättä esimerkiksi helsingissä ole saatavilla

kun täällä on paljon kuntapäättäjiä niin toivon että täältä lähtee myöskin viesti siitä että joustavasti sitten päästään pois kotoa ettei siitä omaishoidosta tule pakkohoitoa

mutta haluan sanoa kun oppositiosta todettiin että tämä lakiesitys ei tuo vastausta siihen että niitä vapaita pidettäisiin että tämä on päinvastoin täällä on kolme pointtia ja haluan ne tässä tuoda esiin

arvoisa puhemies

ikääntyville se on elintärkeää

toinen on se että lakiin on kirjoitettu nyt se että sitä sijaishoitoa pitää järjestää ja mietinnössä on erityisesti kirjaukset sen laadusta

toivoisin kun tässä laissa ei vielä ole pykälää kuntoutuksesta kuntouttavasta työotteesta että me saisimme sen yhdessä täällä eduskunnassa tähän sorvattua

on hyvä todeta että tätä kokonaisuutta on hyvä katsoa kun varhaiskasvatuslakia valmistellaan ja silloin mietitään mitä muutoksia päivähoitoon tarvitsee tehdä mutta tarvetta kotihoidon leikkaukseen ei perheiden näkökulmasta ole

kokoomukselle on erittäin tärkeätä että me huolehdimme hyvin niistä sukupolvista jotka ovat tämän itsenäisen isänmaan rakentaneet

te verottaisitte keskituloisia

vai onko ministeri sitä mieltä että se on tässä riittävä

tämä hallitus keventää pienituloisten verotusta pitää keskituloisten verotuksen samalla tasolla

se on mahdollisuus siihen kun omaishoitaja kohtaa sote asiantuntijan että voidaan kannustaa ja tukea myöskin siihen että näitä palveluita otetaan vastaan

ainoa keino ylläpitää hyvää ikääntymistä hyvää elämää ja ennalta ehkäistä ja siirtää laitoshoidon tarvetta on se että ihmiset pääsevät liikkumaan ja jokainen vanhus pääsee esimerkiksi ulos

se on tärkeä asia

epäselväksi on jäänyt se tukeeko keskustapuolue tätä lakia

eli tässä on kolme tärkeää kohtaa joilla todellakin voidaan vaikuttaa siihen että omaishoitajat myöskin ottaisivat vastaan palveluita ja käyttäisivät näitä tärkeitä vapaapäiviä

mitään päätöstä kotihoidon leikkauksesta ei ole tehty

te ripottelisitte tuon miljardi euroa ympäriinsä mutta vastustatte kuntauudistusta

ymmärrän sen että oli harmillista että kun oli keskustajohtoinen hallitus useamman kauden silloin tätä lakia ei saatu mutta nyt pitäisi katsoa eteenpäin ja iloita siitä että tämä laki on vihdoin saatu

kyllä sanon sen vielä arvoisa puhemies että näyttää siltä että suomen lapsilla kyllä nousi tukka pystyyn kun kuunteli edustaja saarikon ja edustaja rehulan puheenvuoroja

on tärkeä arvovalinta tukea omaishoitajia

sitten ruohonen lerner kun katsoin teidän vaihtoehtobudjettianne niin kyllä siinä kreikan talousluvut kalpenevat kun te olette selittäneet tasapainotusta

osaatteko te sanoa kannatatteko tätä lakia vai ette

todellakin lisäresursseja tulee

laitoshoitoa omaishoitoa ja kotipalveluita kotihoitoa kehitetään niin että painopisteenä ovat kotiin vietävät palvelut ja todellakin lisärahaa tuli omaishoidon tuen kehittämiseen niin että se olisi tasapuolisesti saatavilla

kun sitä kuka tahansa katsoo niin kyllä päätyy siihen että tasapainossa se ei ole

en tiedä oletteko kreikkalaisia konsultoineet vai ketä

annatteko te tuen tälle uudelle laille vaiko ette

me haluamme että kaikki työ kannattaa me haluamme kehittää suomalaista sosiaaliturvaa sellaiseksi että se on kannustava ja tasa arvoinen

me myöskin pidämme hyvänä että erilaisia kokeiluja tehdään mutta aina ensiarvoista on se että työ on ensisijaista ja työ kannattaisi

minusta on hyvä että täällä on sosiaali ja terveysministeri paikalla niin hän voisi kertoa miten hallitus tässä asiassa etenee koska siitä hyviä suunnitelmia on

olen ollut erittäin ilahtunut ja varmasti kokoomusjoukko täällä että siihen pääministeri kataisen kutsuun keskustalle tulla katsomaan sote malliin ratkaisua on myöntävästi täällä vastattu

saamamme selvityksen mukaan rikosuhripäivystyksen tehtävät ovat kasvussa koska viranomaiset ohjaavat yhä enemmän rikoksen uhreja palveluiden piiriin ja myös siksi että rikoksen uhrien oikeuksia tukea sekä asemaa on tarkoitus parantaa eu direktiivillä

on tärkeää että rakenteista saadaan ratkaisu mutta myöskin rahoituksesta ja näyttää että mallista raha seuraa potilasta kokoomuksen piiristä keskustan piiristä thl akava lääkäriliitto monet tahot on siitäkin löytymässä yhteisymmärrys

missä se sipilän säästölista oikein luuraa

valiokunta pitää tärkeänä että rikosuhripalveluja selvittävä toimikunta arvioi tukipalveluiden rahoitustarpeet ja mallit ja että asian valmistelussa varmistetaan palveluiden riittävyys ja alueellinen kattavuus

kela maksun palauttaminen iskee sinne työllistäviin yrityksiin

on tärkeä katsoa löytyykö joitakin helmiä täältä opposition varjobudjeteista mutta on lupa myöskin odottaa että nämä budjetit ovat tasapainotetut

valiokunta pitää tärkeänä että asian jatkovalmistelu etenee nopeasti

valiokunta korostaa myös että resurssien kohdentamisessa otetaan mahdollisimman hyvin huomioon tuomioistuinten erilaiset tehtävät niin määrältään laadultaan kuin vaativuudeltaankin

kun katsoo näitä budjetteja niin kyllä voi sanoa että tällä on höttöä

on pakko sanoa että jos joku tänä päivänä esittäisi nykyistä kuntakarttaa niin hänet kyllä seinähulluksi leimattaisiin niin eriarvoistava tämä kuntatilanne tällä hetkellä on

nostan yhden asian

oppositio on yksimielisesti samaa mieltä kuin hallitus siitä että eläkeläisten asumistuen sulauttamista yleiseen asumistukeen ei pidä tehdä

toiseksi valiokunta lisäsi miljoona euroa kaikkein ruuhkaantuneimpien tuomioistuinten toimintaan

tilanne on erityisen ongelmallinen pääkaupunkiseudun tuomioistuimissa joissa resurssien niukkuus korostuu asioiden suureen määrään ja ennen kaikkea niiden laajuuteen ja vaativuuteen nähden

tietojärjestelmä otettiin käyttöön käräjäoikeuksissa ja hovioikeuksissa viime keväänä mutta järjestelmän toimimattomuuden takia rikosasioiden käsittely on hidastunut tuntuvasti ja valiokunta pitääkin välttämättömänä että järjestelmän tehokkuus ja käyttäjälähtöisyys varmistetaan

näin erilaiset luvut teillä on ja kyllä olette hyvin oikein yhdessä myöskin hallituspuolueiden kanssa kysyneet hallitukselta vaikutusten arviointeja ja samaa olisi kyllä lupa odottaa teiltäkin

tässä on oikea jättitakinkäännös kyllä tapahtunut koska vielä ennen joulua budjettikeskustelussa totesitte että ette vastusta tätä uudistusta ette tätä halua repiä

valiokunta on erityisen tyytyväinen että lasten huoltoriitojen asiantuntija avusteinen sovittelu vakinaistetaan ja otetaan käyttöön koko maassa

kun joululomaa vietitte niin heti sitten tammikuussa olitte tätä uudistusta repimässä

mutta hyvä että tuossa totesitte kuten edustaja vapaavuori sanoi että tämä uudistus on välttämätön ja toivon että vielä tulette mukaan tähän kunta ja palvelurakenneuudistukseen joka on aivan välttämätön suomalaisten palveluiden osalta

se vähentää tuomioistuinten ja sosiaalitoimen työtä ja kustannuksia ja mikä parasta sovittelu parantaa lapsen edun huomioon ottamista huoltoriidoissa

todellakin totean että tätä poikkeusmahdollisuutta palvelun saavutettavuuden vuoksi joka tässä uudistetussa asetuksessa on ei olla poistamassa

arvoisa puhemies

sosiaali ja terveysvaliokuntahan on käsitellyt tätä kansalaisaloitetta eikä ole esittämässä eikä tietenkään teekään muutoksia tähän asetukseen eli se poikkeuslupa on edelleen asetuksessa voimassa

valiokunta pitää tärkeänä että laitoskantaa koskevissa ratkaisuissa otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon laitosten alueelliset vaikutukset laitospaikkojen alueellinen tasapuolisuus ja riittävyys sekä kustannusvaikutukset

sitten totean myöskin että henkilöstömitoitustahan tässä ei olla muuttamassa eli on aivan selvää että tämä kansalaisaloite ei siihen puutu

ja kyllä sanoisin myöskin että sairaalan koko vaikuttaa siinä mielessä että jos on isompia sairaaloita vaikka naistenklinikka ja kätilöopisto siellä tehdään erittäin perhe ja lapsilähtöistä hoitoa ja synnytykset on mahdollista tehdä perheosastoilla kaikkien perheiden mahdollista olla läsnä kun pientä vastasyntynyttä hoidetaan eli erittäin laadukasta työtä tässä on

valiokunta pitää myönteisenä että tiukasta taloustilanteesta ja tiukasta budjetista huolimatta talousarvioesitykseen sisältyy lisäresursseja muun muassa työ ja asiakasprosesseja tehostavan tietojärjestelmän kehittämiseen sekä toimitilahankkeisiin joilla jatketaan paljusellien poistamista

mutta kuten totean tämä on haastava kysymys ja potilasturvallisuus edellä on tämä mietintö rakennettu ja todellakin suosittelen että näihin perusteisiin paneudutaan tässä niin ymmärrätte tämän kantamme

kiitän lopuksi ministeriä jaoston puolesta yhteistyöstä ja tietenkin jaostoa ja koko valiokuntaa syksyn aikana tehdystä budjettityöstä

kiitokset

perussuomalaiset eivät tiedä ollako mukana eurossa vai ei ja uusi keskustan puheenjohtaja ei oikein osaa sanoa pitäisikö ottaa lisää velkaa vai vähemmän velkaantua

arvoisa puhemies

historiallisen epävarmassa tilanteessa ensi vuoden talousarviota käsitellään mutta lohdullista on se että mitä paremmin tasapainotamme taloutemme sen paremmin pärjäämme tulevissa tyrskyissä

paljon on hyvääkin tässä modernin perhepolitiikan ottaminen näihin asiakasmaksuihin mutta kyllä haluaisin että ministeri tässä vastaisi

kyllä rehellisyyden nimissä on myönnettävä että hallituksellakin on paljon tehtävää jotta hallitusohjelman kirjaus talouden tasapainottamisesta toteutuu ja siihen kannustan hallitusta ja valtiovarainministeriä

ja kun eduskunta tätä lakiesitystä käy läpi meidän on arvioitava miten tämä vaikuttaa työllisyysasteeseen kannustinloukkuihin

toisaalta työllisyyden osalta meillä on paljon tehtävää ja toivon että hallitus tekisi kaikki ne toimet joita yrittäjyyden edistämiseksi hallitusohjelmaan on kirjattu

se on kovin tarkkaan käytävä läpi

muistutan tässä yhteydessä en ehkä ensimmäistä kertaa mutta toivottavasti viimeistä kertaa joudun muistuttamaan työnantajille aiheutuvista vanhemmuuden kustannuksista

olisi hyvä että kun seuraava budjetti eduskuntaan tulee arvioitaisiin tiettyjen väestöryhmien kuten lapsiperheiden ehkä eläkeläisten ja vammaisryhmien osalta miten nämä mittavat suuret vaikutukset kohdentuvat

niistä on kolmannen kerran hallitusohjelmassa kirjaus tämä on kolmas hallitus joka lupaa tämän asian tehdä ja vieläkään ei ole yhtään esitystä tullut ja toivoisin että

arvoisa puhemies

esittelen ensin valiokunnan tähän pääluokkaan tekemät määrärahamuutokset ja nostan sitten esille muutaman asian joihin olemme erityisesti mietinnössä kiinnittäneet huomiota

erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla missä on kallista asua ja elää on kovin haasteellista kun tämä korkein maksuluokka tulee jo ihan keskituloisille perheille ja siksi tämä kokonaisarviointi on tärkeä tehdä ensi vuoden budjetissa mutta myöskin eduskunnassa kun tätä lakiesitystä käydään läpi